pääomaveroa pitää nostaa nyt

siis tässä nyt olennainen kysymys mihin edustaja saarinen äsken viittasi on poliittinen tahto ja se että viime kaudella keskusta ei tuonut minkäänlaista esitystä

meidän sosialidemokraattien ehdotus on koko ajan ollut se että ryhdytään toimiin heti jo tämän vuoden puolella koska muuten ensi vuoden alussa ei rakenneta jos nyt ei niitä toimia olisi tehty

puhemies

tarvitseeko kreikka paketin tavoin tässäkin merkelin ja sarkozyn ensin vaatia myös pääomaveron nostoa ennen kuin hallituksemme uskaltaa tätä esittää

tässä puhemies lyhykäisesti meidän terveisemme tähän

siksi minä toivon että jatkossa muutkin kuin edustaja zyskowicz esimerkiksi ministeri stubb itse voisi sitten selkeyttää tätä linjaansa koska tällä hetkellä ei ole kyllä tullut valitettavasti linja selväksi vaikka edustaja zyskowicz niin sanoikin

yksi asia tästä budjetista puuttuu ja sen mukana kaikki

minun mielestäni on kyllä jo historiankirjoihin yltävää taidetta perustella sitä sillä että jonkun osaston virkamies vastustaa tai että keskustalla ei ole ollut valtiovarainministeriä pitkään aikaan

herra puhemies

minä olen kyllä käsittänyt että hallitus on yksimielisesti päättänyt tätä tukea ja siksi minä hieman ihmettelen nyt miten ihmeessä te kuvittelette että tästäkin asiasta voisi vastuussa olla sdp

sitä minäkin olisin korostanut että kyllähän se taseet töihin on ollut täällä vaatimus muun muassa keskustalla viime kaudella kovaan ääneen ja nyt kun niitä halutaan laittaa töihin muun muassa siten että voisimme investoida homekoulujen korjauksiin ja tällaisiin tärkeisiin asioihin niin mielestäni nämä ovat hyviä avauksia ja niihin kannattaisi tarttua

kun tässä edustaja guzenina haluaa terveisiä mitä kannattaa sinne kertoa tästä eteenpäin niin suosittelisin että ainakaan tätä stubbin puheenvuoroa ei siellä eteenpäin kerrota

asuntotilannehan on hyvin erilainen esimerkiksi pääkaupunkiseudulla minne tarvitaan kiireesti lisää kohtuuhintaisia koteja

keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin

edustaja tiilikainen kun täällä ei lintilä oikein onnistunut vastaamaan niin voisitteko te nyt vastata alun perin edustaja braxin esittämään kysymykseen että kun nyt on kerrottu että tätä on haluttu viivytellä niin mikä teidän näkemyksenne on siitä miksi ihmeessä sitten viime kaudella tämäntyyppistä esitystä ei tuotu

edustaja lindtman otti esille täällä muun muassa varapuhemies pekkarisen viisaan puheenvuoron siitä että nyt pitäisi hallitusohjelmaa tarkistaa työllistävämpään suuntaan

nyt joutuu vakavasti kysymään onko suomi oikealla tiellä vai viekö hallituksen markkinausko suomea kohti suurempia tuloeroja ja yhteiskunnallisia levottomuuksia

erilaisia asuntopoliittisia toimenpiteitä kohdistetaan kaikille erityyppisille alueille esimerkiksi senkaltaisia seikkoja kuin se että kaikkialla eri puolilla maata kehitetään lähiöitä ja tehdään niistä hyviä asuinalueita annetaan tukea kotien korjaukseen se kohdistuu ympäri maata

ja pahimmillaan nämä nollaverokerholaiset päätöksillään kiristävät pienituloisten työntekijöiden ja eläkkeensaajien kunnallisveroa joka on vieläpä tasavero

työllisyysmäärärahoja leikataan rajusti

ja nyt kun olemme viikonloppuna seuranneet näitä teidän keskustelujanne tähän liittyen niin eikö olisi nyt viisasta a tarkistaa hallitusohjelmaa työllistävämpään suuntaan ja b välttää niitä tuhoisia lisäleikkauksia joilla valtiovarainministeri meitä on moneen kertaan pelotellut täällä

sdp on esittänyt ison huolen tästä siirtymisestä kohti tasaveroa

sinänsä kunnioitan että toitte tämän esityksenne esiin nyt ettekä salanneet sitä kuten taas esimerkiksi arvonlisäverokantanne

en voi sille mitään mutta minua kyllä kovin paljon harmittaa se että keskusta on nostanut näin suuren metelin siitä että työttömät jotka eivät vuosikausiin teidän aikananne saaneet mitään helpotusta tilanteeseensa tulevat nyt saamaan korotuksen

näin on nyt käymässä

kaupassa tai bensapumpulla tavallinen virtanen maksaa ihan saman veron kuin kartanonherra wahlroos mutta palkka tai eläketuloistaan se virtanen maksaa usein enemmän veroa kuin se wahlroos

on ollut aika pöyristyttävää nyt huomata että ennen vaaleja keskusta ei tuonut vaihtoehtobudjetissaan arvonlisäverokantoja mutta nyt vaalien jälkeen ollaan sitten leikkaamassa kulutusta

hallitus puhuu pelastavansa suomen tilapäisillä kärkihankkeilla mutta hallituksen todellinen kärkihanke on täysin kyseenalainen pakkolakipaketti joka kurittaa tavallista palkansaajaa

se on tärkeä asia ja se on arvokas asia

se on erittäin tuhoisa tie ja niihin ei pidä mennä

arvoisa puhemies

mielenkiintoinen yhtälö sekin

kiteytän ja varmasti osaan ja moniinkin näistä kysymyksistä palataan myös valiokuntakäsittelyssä

puhemies

sehän tässä nyt toden totta huolestuttaakin että juuri ne kohtuuhintaisen asuntotuotannon parannukset mitä tehtiin viime kaudella esimerkiksi valtion tuki lakkautuvat nyt sitten ensi vuoden alusta

arvoisa herra puhemies

voisiko osinkomiljonääri maksaa enemmän tuloistaan yhteiseksi hyväksi

he ovat kokoomuslaisen politiikan jatke ja sanotaan että ei ole vaihtoehtoja leikataan köyhiltä leikataan sosiaaliturvaa leikataan koulutuksesta tehdään huonoa talouspolitiikkaa nostetaanpa vielä bensaveroa ja tehdään kreikan tukipaketteja

palkansaajan halpuuttaminen tämä hallituksen väen vängällä ajama palkka ale vie pohjan maijameikäläisen arjelta ja samalla suomalaiselta osaamiselta ja yhteistyöltä todellisilta vahvuuksiltamme

minä kyllä kehottaisin että myös keskustapuolue ja edustaja rantakangas voisivat tulla sosialidemokraattien linjalle siinä suhteessa että ihan oikeasti ei rangaistaisi yrittäjiä

lähinnä tähän edustaja kankaanniemen ei totuudessa pysyttelevään propagandaan liittyen totean että teillä on ollut jo viikko aikaa tutustua vaihtoehtobudjettiimme jossa tekemällä oikeudenmukaisempia arvovalintoja ja satsaamalla työpaikkoihin ja kasvuun tässä ja nyt luomme kasvua

arvoisa herra puhemies

on arvovalinnoista kiinni joudummeko kysymään miksi kunnissa ei ole enää varaa tukiopetukseen samaan aikaan kun syntyy firmoja jotka tarjoavat maksusta tukiopetusta niille joilla on varaa maksaa

kaikki vaihtoehdot ovat kuihtuneet pois ja muuttuneet päälaelleen siitä mitä perussuomalaiset lupasivat ja se on minusta arvoisa puhemies sen kysymyksen arvoinen mikä täällä heitettiin

meinasin sanoa tähän alkuun että on se hyvä että tuolla kokoomuksessakin edustaja sasi ja edustaja lauslahti ovat huolissaan siitä että yhteisöveron tuotto on laskenut mutta onneksi sentään yhteisövero jää koska viikonlopun puheista olisi voinut vähän muunkinlaisia linjanvetoja joistain puoluekokouksista lueskella

te esitätte omassa vaihtoehtobudjetissanne nostoa arvonlisäveroon mikä on paitsi epäreilu isoin tasavero myös pieniä yrittäjiä kohtaan erittäin epäreilu vero ja tässä suhteessa teillä olisi kyllä varaa tulla myös sosialidemokraattien linjalle

puhemies

perusporvarihallituksen puolueet keskusta kokoomus perussuomalaiset ovat koko syksyn puhuneet kuin samasta saarnastuolista velkaantumisen vaaroista

arvoisa herra puhemies

puhemies

missä ovat teidän lupauksenne äänestäjille

minä en usko kun edustaja kankaanniemikin siellä keski suomessa menee torille että ihmiset sanovat että niin kyllähän me ymmärrämme että puhuitte toista ennen vaaleja ja nyt tietenkin puhutte toista luonnollisesti

tämä on iso ja koko ympäristövaliokunnan koko eduskunnan esittämä huoli ja tässä tilanteessa jos missä tarvittaisiin kokonaisvaltainen ohjelma millä saadaan muutoksia nopeasti

arvoisa herra puhemies

mutta puhemies kyllä minun mielestäni meidän yhteisövero ja yritysvero ovat varsin kilpailukykyisellä tasolla nyt ja täytyy muistaa että hallituksen linja aivan oikein tässä talouspolitiikassa perustuu siihen että samaan aikaan panostetaan kasvuun ja työllisyyteen mutta oikeudenmukaisella tavalla

herätys oikeistohallitus

sehän tarkoittaa sitä että tässä vaikeassa ajassa jolloin joudumme tekemään säästöpäätöksiä teemme samaan aikaan myös tärkeitä arvovalintoja kuten muun muassa tässä me teemme arvovalinnan sotaveteraanien puolesta sosiaaliturvan muutoksenhaun nopeuttamisen puolesta ja lääkärikopterien puolesta hyvin tärkeitä yksityiskohtia tässä kokonaisuudessa

ei kai ministeri katainen voi olla oikein että lapset vanhukset ja työttömät laitetaan laman maksajiksi

te aiemmin sanoitte esimerkiksi että te ette olisi valmiita ottamaan senttiäkään lisävelkaa kuntien auttamiseen mutta samaan aikaan te otatte aika hirvittävän monta senttiä lisävelkaa siksi että olette keventäneet hyväosaisten veroja

te sanoitte syksyllä esitellessänne talouslinjaanne että kyseessä on menestystarina

sen sijaan ministeri keskittyi taas kerran kritisoimaan edellistä hallitusta oppositiota ja minä en näe tässä ratkaisua

me tulemme ensi vuoden alusta pysyväisluonteisesti tukemaan kotien peruskorjauksia siten että valtio antaa takauksen asunto osakeyhtiöiden pankkilainoihin koska tänä päivänä monessa tilanteessa pankkilainan saaminen on ollut hankalaa ja kallista

kaiken kaikkiaan vaalirahoituksen läpinäkyvyys ja avoimuus on hyvin tärkeä asia ja tästä rahan vallasta minäkin haluaisin muistuttaa siinä mielessä että se on hyvin vastenmielinen ilmiö nykyään että myös vaalikampanjoita käydään isolla rahalla

arvoisa herra puhemies

nimenomaan silloin se oikeudenmukaisuus hyvät ystävät tarkoittaa sitä että verot maksetaan maksukyvyn mukaan ja niinpä on hyvin tärkeää että esimerkiksi on tehty veroratkaisu jossa hyvätuloiset osallistuvat näihin yhteisiin talkoisiin enemmän ja pienempien taakkaa sitten helpotetaan

kuulitte aivan oikein

kyllä minä ymmärrän tämän mauri pekkarisen harmiintuneisuuden siitä että suomen linja kerta kaikkiaan muuttui sosialidemokraattien johdolla

täällä on tunnustettu se että nämä leikkaukset ovat vahingollisia

eli tämä on siinä taustalla ja siksi tämä kulkee nyt omaa prosessiaan ja tulee sitten eduskuntaan tämän syksyn aikana vielä ja silloin voimme myös palata tähän kustannusten arviointiin

olen todella pahoillani siitä ja oli todella surullista kun viime kaudella kun tätä vaalirahoituslainsäädäntöä uudistettiin sosialidemokraatit vahvasti aloitteellisesti halusivat kampanjakattoa tarastin työryhmässä sitä esitettiin että se täällä sitten hallituksen toimesta vesitettiin

teemme parhaamme jotta tätä asiaa saadaan eteenpäin

ministeri katainen te kerrotte usein että kaikki ovat samassa veneessä

mielestäni on myös järkevää käydä lisäkeskustelua siitä mitä vielä voisimme tässä suhdannetilanteessa tehdä koska on kylmiä työttömyystalvia nähty viimeksi ja myös tuleva tulee olemaan sellainen

koko suomen linjasta tuli ei piikki auki enää linja

palvelumaksut nousevat köyhät ja sairaat kärsivät verot nousevat köyhimmät maksavat lisää jnp

nyt kun te olette näitä katumusviikkoja viettäneet ihan oikein peruneet hulluja esityksiä eivätkö nämä koulutussäästöt nyt ole niitä joita perumalla nimenomaan saamme aikaan kasvua tulevaisuudessa

mutta kaiken kaikkiaan puhemies minusta on hyvin tärkeää myös se mistä täällä on paljon puhuttukin että me pystymme tässä tilanteessa edistämään työllisyyttä ja kasvua ja juuri siihen nähden tämä valittu talouspoliittinen linja on hyvin viisas

kyse on viime kädessä edustaja pekkarinen siitä että me turvaamme veronmaksajien edut siinä tilanteessa jos huonosti käy ja kukaan ei tiedä miten tässä käy

eli voisitteko ottaa kantaa myös siitä näkökulmasta miten tämä vaikuttaa paitsi kohtuuhintaisiin koteihin myös työllisyystilanteeseen

puhumattakaan palvelujen leikkaamisesta

on reilua ja talouspoliittisesti viisasta nostaa pääomaveroa nyt

myös rakennusten pitää olla terveellisiä ja niinpä olen tänään kertonut että tulemme tekemään asetuksen jossa rakennusaikaisissa rakennustöissä tulee pakolliseksi tämä kosteussuojaus koska kuka tahansa ymmärtää että jos siellä märässä ovat nämä tarvikkeet niin ei siitä hyvää synny

ministeri pekkarinen täällä viime keväänä esitti että hyväosaistenkin ihan oikeasti hyväosaistenkin tulisi osallistua lamatalkoisiin ja me kannatimme sitä ajatusta koska me olemme halunneet täsmälleen tätä samaa

talous sukelsi syvälle ja se ui koiraa vielä pitkään

tämä olisi kyllä nyt sellainen askel että kun täällä edustaja kimmo sasikin äsken kertoi että niinistö tuskin olisi edes tarvinnut vaalirahaa ja siihen kyllä aika paljon sitten sitä rahaa paloi niin ehkä kokoomuskin nyt voisi olla sitä mieltä että voitaisiin uudestaan miettiä tämä vaalikatto kampanjakatto

no sitten täällä oli ilahduttavan monta puheenvuoroa juuri tästä luovien alojen merkityksestä ja siitä että tätäkin lakia tarvitaan vahvistamaan juuri tekijöiden oikeuksia ja niitä edellytyksiä tehdä sitä luovaa työtä edellytyksiä olla taiteilija edellytyksiä edistää kulttuuria jokaisen ihmisen iloksi ja tämä on tietenkin hyvin tärkeä ja hieno periaate

mielestäni uudet avaukset vaikkapa siitä että kotitalousvähennys ulotettaisiin myös kerrostaloihin voisivat olla paikalla keskustelu

on ollut aivan tavatonta enkä kuuna päivänä voi ymmärtää sitä miten edellisen hallituksen aikana tekin arvoisa edustaja pekkarinen hyväksyitte sellaisia järjestelyitä näille kriisimaille joissa ei ollut minkäänlaisia vakuuksia mukana

nyt olemme tutustuneet tähän budjettiesitykseen ja me kysymme miten tämä pekkarisen vaade nyt sitten konkreettisesti pääministeri vanhanen näkyy teidän budjettiesityksessänne

se olisi erittäin hyvä ja tervetullut avaus näinä aikoina kun aivan liiaksi rahan valta puhuu tässä yhteiskunnassa ja siksi kyllä vetoan melkein tähän eduskuntaan voisimmeko tähän asiaan vielä yhteisesti palata ja tehdä aloitteen sen eteen että tätä rahan valtaa näillä kampanjakatoilla kitkettäisiin

tämän tien päässä ovat lisäleikkaukset

vielä jos perussuomalaiset laativat oman varjobudjettinsa on kansalaisten arvioitavana seuraavien vaalien alla niin hallituspuolueiden kuin kaikkien oppositiopuolueidenkin vaihtoehdot

mutta valitettavasti minun on todettava kun olen seurannut tätä jatkokeskustelua että edelleenkin minulle jää vaan se kuva että teidän käsityksenne demokratiasta on hivenen ontto

tämä tekijänoikeuslaki on ollut hyvin tärkeää saada eteenpäin tästä näkökulmasta vaikkakin korostan nämä ovat kompromisseja nämä eivät yksin vielä ratkaise